olen itse toiminut vuosia virkamiehenä tuomioistuimissa ja viimeiset yhdeksän vuotta itä uudenmaan maistraatin lakimiehenä ja esimiestehtävissä

haluaisin kuitenkin kiinnittää sellaiseen seikkaan huomiota joka minulle tuli tässä mieleen kun perehdyin näihin asiakirjoihin maistraatin virkamiehenä heti innokkaasti ajattelin että ahaa nytpä pääsen omalle kentälleni

meille kaikille on tärkeätä että lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esityksen ja valiokuntien mietintöjen perustelut ovat selkeät ja yksiselitteiset

tässä hallituksen esityksessä olisi ollut hedelmällistä että olisi kerrottu näistä kun täällä on juko ryn jhln ja palkansaajajärjestö pardian lausunnot ja maistraatin lausunnot vaikka aivan lyhyestikin miten nämä ovat suhtautuneet myönteisesti vai kielteisesti

on huomattava että lakeja soveltavat viranomaiset tuomioistuin mukaan lukien käyttävät hallituksen esityksiä lain tulkinnassa apuna sillä ne ovat normihierarkiassa erittäin korkealla lain tulkintaohjeina

siksi pyydänkin että tällä eduskuntakaudella me kansanedustajat muistamme lakeja säädettäessä että pelkkä valmis normi ei ole ainoa mitä lakeja soveltavat tahot tarvitsevat

mitä paremmat perustelut ovat sitä vähemmän jää tulkintaepäselvyyksiä ja sen yhdenmukaisempaa soveltaminen myös viranomaisissa on

vielä pyydän sellaista meiltä kaikilta että luemme huolella erityisesti virastojen itsensä antamat lausunnot koskien lainsäädäntöhankkeita

olen itse vastannut useisiin ministeriöiden lausuntopyyntöihin vuosien varrella ja toisinaan on tullut hieman sellainen olo että lukeekohan niitä kukaan sillä lopullisissa lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole ollut niistä mitään mainintaa

on huomattava että lakia soveltavilla viranomaisilla on usein paras tieto niistä ongelmista joita käytännössä ilmenee ja monia hyviä ideoita niiden ratkaisemiseen

varmaan ne on luettu jossain mutta jos niiden painoarvo on vain lyhyt maininta lain esitöissä ja laki säädetään silti hyvinkin erilaiseksi kuin mitä lausunnossa on ehdotettu tulee lausunnonantajalle tunne että turha näitä on kirjoitella kun ei näitä kukaan lue

tällöin käy niin että lainsäätäjältä jää arvokas tieto saamatta sillä siellä ruohonjuuritasolla virkamiesten tuntuma asioista on erittäin hyvä

on muistettava että vaadimme jatkuvasti tuomioistuimilta ja viranomaisilta päätöksiin laadukkaita perusteluita joissa eri näkökohtia on tullut punnita huolellisesti

vastavuoroisesti eduskunnan tulee lainsäätäjänä kiinnittää huomiota omiin lain säätämistä koskeviin perusteluihinsa jotta myös ne olisivat laadukkaita ja informatiivisia niin kuin me odotamme niitä soveltavien virkamiesten ja tuomarien perusteluilta

arvoisa puhemies

tässä meille hyvä ohjenuora tulevaa eduskuntakautta ajatellen eli tehdään eduskunnassa laadukasta lainsäädäntötyötä hyvine perusteluineen

hallituksen vuosikertomuksessa kiinnitti huomiota valtionhallinnossa meneillään oleva vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma joka antaa kuvan hienosta ohjelmasta jolla virastoja yhdistelemällä sähköisiä ohjelmia luomalla ja henkilöstöresursseja vähentämällä saadaan valtavat säästöt aikaan

kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani kerroin olen vuosia toiminut eri viranomaisissa esimiestehtävissä ja olen ollut viemässä läpi erilaisia organisaatiomuutoksia

tuomioistuinten toimipisteverkkoa on karsittu ja olen läheltä seurannut muutamia vuosia sitten tehtyä riihimäen käräjäoikeuden yhdistämistä

töiden järjestely oli erittäin hankalaa kahdessa eri virastossa ja asiakkaatkin sekaantuivat välillä että kumpaan käräjäoikeuteen heidän piti mennä istuntopaikalle

myöskään pelkkä toimipisteiden karsiminen ei auta tuomioistuinten pitkiin käsittelyaikoihin eikä tuomareiden jutturuuhkiin kun samaan aikaan tuomioistuimissa karsitaan henkilöstöä

tunnen paljon käräjätuomareita ja olen heiltä kuullut että muutaman vuoden tuomioistuimissa käytössä ollut niin sanottu ritu eli rikosasioiden hallintajärjestelmä on hidastanut käytännön työtä valtavasti vaikka tarkoitus oli varmaankin juuri toisinpäin

käytännön esimerkkinä on se että aikaisemmin sakkolapun pystyi kirjoittamaan käsin istunnossa muutamassa minuutissa nyt se edellyttää sitä että koneelle pitää kirjoittaa koko tuomio ja siihen menee hyvin paljon aikaa ja tämä jäykistää ja hidastaa työtä ja tämä ei varmaankaan ole ollut tarkoitus

tässä peräänkuulutetaan juuri sitä että tuomioistuimilla pitäisi olla riittävät resurssit ja peräänkuulutetaan sitä että perustettaisiin riippumaton tuomioistuinvirasto selvittämään näitä resursseja ja tätä kokonaistilannetta niin että sitä lainsäädäntöä ei tehtäisi kuin tilkkutäkkiä

tämä aika on ollut pois varsinaisesta työstä sillä kaikki yhdistämiseen käytetty aika on pois siitä työstä mitä pitäisi asiakkaiden eteen tehdä ja vähentää sitä tuottavuutta edelleen

sitten minä haluaisin kertoa vielä sellaisen asian että kun yleisten edunvalvojien toimintoja yhdistettiin oikeusaputoimistoon niin se on vaikeuttanut käytännössä monien työtä

elikä minäkin kirjoitin lausunnon oikeusministeriölle tästä ja tiedän että monet oikeusavustajat kirjoittivat mutta sitä ei ilmeisesti luettu koska tämä laki meni sellaisenaan läpi

elikä kun yleiset edunvalvojat ja yleiset oikeusavustajat ovat saman toimiston henkilökuntaa niin heitä koskevat samat esteellisyyssäännökset

ja kun virastoja on nyt niin paljon yhdistelty usein käy niin että esimerkiksi hyvinkääläinen päämies saakin edunvalvojan lahdesta kun se on ainoa lähin esteetön virasto joka voi sellaisen tarjota

tässä tullaan taas siihen mistä tuossa edellisessä puheenvuorossani puhuin että niitä virastojen lausuntoja oikeasti kannattaa lukea koska siellä on tietoa siitä käytännöstä mihin se johtaa

nythän niitä oikeusaputoimistoja on koko ajan lisää yhdistelty ja me olemmekin siellä maistraatissa aikaisemmin naureskelleet että on varmaan kohta lapista haettava se esteetön edunvalvoja

vielä haluaisin muistuttaa siitäkin ettei aina tarvitse miettiä sitä mistä saadaan karsittua vaan voisimme myös miettiä lisätuloja

en tiedä miten suhtaudutte tähän mutta maistraatin henkikirjoittajat ja päälliköt ovat jo vuosia tuoneet esille että siviilivihkiminen maistraatissa esteiden tutkintoineen on täysin maksutonta ihan kaikille maailman kansalaisille

muistetaan se että kukaan ei pysty tekemään määräänsä enempää vaikka miten piiskaisimme ihmisiä ja olisi toivottavaa että asiantuntevaa työvoimaa saataisiin jatkossakin tuomioistuimiin ja valtion asiantuntijavirkoihin

vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaan kuuluu myös inhimillisen pääoman kehittäminen mikä pitää sisällään hyvän esimiestyön ja kaikkien työkyvyn parantamisen

arvoisa puhemies

tässä tuli tärkeitä näkökohtia ja tuohon ennakkoilmoitukseen kiinnittäisin huomiota

täällä oli jo aikaisemminkin puhetta näistä ennakkoilmoituksista ja perussuomalaistenkin puolueesta tätä on pidetty esillä muun muassa edustaja elo on tästä minun lisäkseni puhunut

arvoisa puhemies

haluan lopuksi sanoa että kun yhdistetään virastoja tehdään se kerralla ja vähennetään myös lakisääteisiä tehtäviä aidosti

elikkä se lisäisi hyvin paljon läpinäkyvyyttä jos viimeistään esimerkiksi ennen kuin ennakkoäänestykset alkavat olisi nähtävissä nimenomaan äänestäjälle se kenen leipää edustaja syö ja kenen rahoilla hän sitä kampanjaa tekee

tämä myös vähentää asiakkaiden byrokratiaa kun kaikkea ei tule vahvistuttaa tai tarkastuttaa viranomaisissa

erityisesti edustaja ala nissilä otti esille nämä työmarkkinajärjestöjen valtavat tuet jotka tulisivat silloin esille ja muidenkin esimerkiksi yksityisten yritysten isot panostukset

itse en vastusta kampanjakattoa

toisaalta mietin että meillä perussuomalaisilla yleensä on ollut omat rahat ja hyvinkin kohtuulliset kampanjarahoitukset niin että se suuri raha ei aina takaa sitä että sisälle pääsee

mutta tätä voidaan kyllä mielestäni aivan hyvin harkita

arvoisa rouva puhemies

kun lueskelin näitä kohtia kuuntelin myös sitä että valitettavasti nämä samat ongelmat kuin viime vuonna siis ovat edelleen olemassa niin huomasin että hirveän usein ongelmat korostuivat siinä että ei ollut sisäistä valvontaa riittävästi eikä resursseja toimintaan ja monissa asioissa paistoi aliresursointi

ymmärrän hyvin että ihmisoikeussopimukset ja niiden kunnioittaminen on erittäin tärkeää mutta meidän tulisi muistaa mitä siellä taustalla on

minä olen itse ollut tuomioistuimessa pitkään töissä ja virkamiehenä ja tiedän kuinka siellä on hyvinkin korkealla moraalilla olevia ihmisiä jotka yrittävät tehdä työnsä hyvin

velvoitteet lisääntyvät raportointi lisääntyy esimerkiksi aluehallintovirastoista tulee jatkuvasti erilaisia koneita joihin meidän työaikamme menee joihin meidän täytyy raportoida olemmeko tehneet juuri äsken maksullista tehtävää maksutonta tehtävää mitä tuo äskeinen puhelu koski oliko se asia joka johtaa päätökseen vai oliko se asia jossa asiakas kysyi vain neuvoa ja minä sitten viisi minuuttia istun koneen äärellä ja mietin mihin lokeroon minä laittaisin tämän äskeisen puhelun

kerroin aikaisemmin esimerkiksi omasta näkemyksestäni siitä että yleisen edunvalvonnan tilintarkastus maistraatissa on liian raskasta ja liian säännönmukaista ja sitä tulisi uudistaa

mutta meidän tulee muistaa se että ne ihmiset siellä taustalla tekevät monet hyvinkin parhaansa mutta jos me emme anna heille työkaluja täältä eduskunnasta vaan me koko ajan laitamme lisää heille velvoitteita lisää raportointivelvoitteita valvontaviranomaisista niin he tuupertuvat sinne työnsä alle

minä haluaisin nyt kiinnittää vielä huomiota semmoiseen asiaan kun totta kai on varmaankin näin että kanteluviranomaiselle tulee vain negatiivisia asioita viranomaisista että täällä oli sitten esimerkkejä hyvästä kehityksestä

tiedän että tässä on tietysti keskitytty kantelujen pohjalta tähän asiaan mutta meidän täytyisi muistaa se ihmisen työssäjaksaminenkin siellä voitaisiin joskus kertoa niistä hyvistäkin käsittelyajoista ja siitä mitä oikeasti siellä enemmän on tapahtunut

itse ainakin mietin kun luen näitä ja olen virassani lukenut näitä että aina tulee semmoinen tunne että taasko minä vuoden tein töitä ja silti minä olen taas jotenkin niin huonosti epäonnistunut täällä viranomaisessa

tietysti koulutusta varmaan tarvitaan niin kuin täällä todetaan mutta taas minä palaan siihen että siellä kiireen keskellä jotkut hyvinkin pienet muotoseikat saattavat unohtua ei ehdi

linja autoyrittäjä

lisäksi meidän tulisi miettiä voisimmeko me tehdä jotakin sille kantelujärjestelmälle tulisiko siinä olla joskus esimerkiksi joitakin arvomääräisiä rajoja

mutta tässä eräänä päivänä luin sellaisen eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun tuomioistuinta koskevan jossa asiakas oli pyytänyt päätöksen tuomioistuimesta ilmoittanut että hän haluaa sen

no tähän kanteluun vastasivat sitten käräjäsihteeri käräjätuomari ja sitten laamanni ja sitä käsitteli sitten kaksi henkilöä eduskunnan oikeusasiamiehen virastossa

tästä esimerkiksi hallituspuolueet huomauttivat työ ja tasa arvovaliokunnassa jonka jäsen itsekin olen eli ymmärsimme sen aivan loistavasti

eräs asia mikä minua kuitenkin huolettaa ja toivon että sitä pohditaan on se että jo tänä vuonna olen kuullut että näitä talousrikostutkijapoliiseja on joutunut siirtymään tornioon maahanmuuton ongelman ratkaisemiseksi

meidän täytyy pitää jatkossa huoli että me saamme tämän maahanmuuton hallintaan koska ei varmaankaan ole tarkoitus että harmaan talouden torjuntaan kohdennetut varat siirtyvät sitten ihan muuhun toimintaan mikä on sitten taas poissa siitä tuotosta mitä sillä tavoitellaan ja tietysti siitä estävyydestä mitä sillä muutenkin tavoitellaan

otetaan tämä ihan oikeasti tällä hallituskaudella vakavasti niin että meidän virkamiehet jaksavat koska jos me haluamme asiantuntevia käräjätuomareita asiantuntevia virkamiehiä niin sen pitää olla myös hyvä työpaikka

kiitos

että jotenkin minusta on hyvä että täällä kaikkia kuullaan mutta koetetaan nyt olla jotenkin johdonmukaisia että haluatteko te tulla kuulluksi vai ettekö te halua

me hallituspuolueet mielellämme kuulemme teitä

kun tuossa edustaja arhinmäki otti puheeksi että täällä on joku puolue joka vastustaa euroopan integraatiota niin olettaisin että hän tarkoittaa perussuomalaisia

siksi rupesin miettimään asiaa ja olisinkin kysynyt puolueen puheenjohtajalta ministeri soinilta ulkoministeriltä siitä miten te näette tämän tässä kontekstissa

nimittäin minä ymmärtäisin että tässä on itsemääräämisoikeus suomella liitymmekö me tähän myös näihin toimenpiteisiin on suomella määräämisoikeus

ja mikäli ymmärrän oikein niin puolueemme on puhunut enemmänkin näistä sosiaali ja perheoikeuksista ja nimenomaan siitä että suomalaiset saavat päättää suomalaisten asioista

minusta olisi erittäin hyvä että olisi pakollinen ilmoitus ennen ennakkovaalien alkua ja sen pitää sitten täsmätä sen kanssa mitä sinne laitetaan

tästä tietysti voidaan olla eri mieltä ja tässä lyhyessä minuutin puheenvuorossa ei varmaan sitä kaikkea saa auki mutta kyllä me mielestämme yritämme parhaamme ja kuuntelemme kyllä oppositiota ja olemme tähänkin asti kuunnelleet

arvoisa rouva puhemies

anne louhelainen tuossa oikeastaan käytti minun puheenvuoroni mutta haluaisin erityisesti korostaa sitä niin kuin tuossa puheenvuorossa otettiin esille että eduskunnan tulee varsinkin omassa työssään tarkoin noudattaa lakia

tietysti se on hyvin kummallista että otetaan käyttöön virkavastuulla asioita jotka sitten vasta myöhemmin tuodaan asianmukaiseen käsittelyyn

olen holhoustoimen edunvalvonnan lakimiehenä tavannut paljon muistisairaiden omaishoitajia ja heillä on todella raskas taakka koska he hoitavat sen terveyspuolen sekä taloutta koskevat asiat ja he joutuvat hoitamaan koko perheen ruljanssin

elikkä sen takia on tärkeätä että siihen laatuun kiinnitetään huomiota ja siihen että siellä eivät ihmiset vaihdu koko ajan koska muistisairas ihminen ei voi ensinnäkään vaihtaa koko ajan ympäristöä siksi hänen pitäisi olla kotona ja sen ihmisen pitäisi olla myös aika paljon se sama ja semmoinen johon on tullut luotettavat välit

tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota